jatkossakin parhaat tulokset saavutetaan yhteistyössä kuntien kanssa ja suurena kuntapuolueena keskustakin joutuu vastuunkantoon ja uudistustyöhön mukaan

puheet sopimusyhteiskunnan kuolemasta olivat jälleen ennenaikaisia ja liioiteltuja

kokoomuksen eduskuntaryhmä yhtyykin valtiovarainvaliokunnan näkemykseen siitä että hallituksen on huolehdittava toimenpiteistä joilla julkisen talouden kestävyys turvataan ja erityisesti työllisyyden ja talouskasvun edistämisestä huolehditaan

syksyllä järjestettävä toinen kuulemiskierros antaa mahdollisuuden lausua sekä sosiaali että terveyspalveluiden mallista ja rakennelain luonnoksesta

onneksi näiden pienten alaluokkia käyvien ei tarvitse vielä murehtia omaa tulevaisuuttaan ja muodostaa kantaa mutta meidän kansanedustajien kyllä pitää

monet ovat silti tässäkin salissa arvostelleet tiukkaa kehyskäytäntöä

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on edellyttänyt että kasvua ja talouden vakautta rakennetaan työhön ja oikeudenmukaisuuteen perustuen

arvoisa puhemies

eilen tai tänään paremminkin julkisuudessa näkyi kuopion seudulle suunnittelussa oleva suuri hanke

arvoisat kansanedustajat keskeinen mittari millä nuoret aikanaan meitä ja meidän onnistumistamme arvioivat on se miten me säilytämme suomen taloudellisen kantokyvyn ja hyvinvoinnin

kehysselonteko antaa meille nytkin mahdollisuuden tänään täällä tarkastella käsillä olevaa taloustilannetta ja taloudenpitoa myöskin pidemmällä aikavälillä

ensimmäinen on se että me vaikutamme euroopan parlamenttiin siinä että se muuttaa komission tekemän tyhmän päätöksen

siihen kuuluvat lisäbudjetin nopeasti elvyttävä työllisyyspaketti työllisyyttä tukeva ensi vuoden budjetti ja pitkän aikavälin kestävyysvajetta kaventavat rakennetoimet

tämä tarkoittaa sitä että puun kysyntä tulee kasvamaan merkittävästi ja tämä puun kysyntä ja sen tarjonta eli puun liikkeelle saaminen on maa ja metsätalousministeriön näkökulmasta se keskeisin asia

maatalouden rahat kuuluvat maataloudelle ja tästä olen keskustellut viimeksi tänään pääministerimme kanssa ja myöskin komission varapuheenjohtaja katainen on tietoinen tästä ja sitoutunut tähän tavoitteeseen

ensinnäkin minusta saa väärän kuvan jos sanoo että suomessa on nyt lakattu huolehtimasta lapsen edusta noissa turvapaikka ja perheenyhdistämistapauksissa

se ei kerro mitään eikä ihme että nuorille ja monelle aikuisellekin se on yhtä kuin evvk eli ei voisi vähempää kiinnostaa

me vastaamme puumarkkinoista niiden toiminnasta ja siltä perusteelta me olimme vahvasti mukana tämän lain valmistelussa ja kuten ministeri vapaavuori totesi niin muutoksia siihen saatiin

työllisyyden ylläpitäminen ja työllisyysasteen nostaminen myös jatkossa ovatkin aivan keskeisessä asemassa ja erityisesti nuorisotyöttömyyteen on jatkossakin käytävä kiinni räätälöidyin toimin

näiden ratkaisujen syntyminen viime viikolla on erittäin hyvä ja tärkeä asia kaikkien suomalaisten ja koko suomen kannalta

meidän lainsäädäntömme edellyttää lapsen edun huomioimista ja minä olen aivan varma siitä että suomalaiset viranomaiset tekevät nämä päätökset niin pitkälle lapsen etu huomioiden kuin se on mahdollista mutta heidän tulee noudattaa lakia

tärkeänä pidämme myöskin sitä että valtioneuvoston päätelmään lisättiin lausuma jossa todetaan että näiden ratkaisujen vaikutusta puumarkkinoiden toimintaan ja puun ohjautumiseen eri toimialojen välillä seurataan ja siihen tarpeen vaatiessa reagoidaan

kuuden puolueen hallitus sai taas aikaan päätöksiä lisää sellaisia päätöksiä ketjuun joilla suomi nostetaan jaloilleen

kehysselonteossa linjataan keinoja joilla julkisen talouden tasapaino saavutetaan

nyt tämä keskustelu on lähtenyt liikkeelle eräästä julkisuudessa olleesta tapauksesta ja on sinänsä valitettavaa että nämä asiat ja yksityiskohdat ovat julkisuuslain piirissä ne ovat salaista tietoa eli maahanmuuttoviranomaisilla ei ole myöskään oikeutta tuoda kaikkia näihin tapauksiin ja tähänkin tapaukseen liittyviä yksityiskohtia esille

siis pitää tehdä rohkeita panostuksia ei jaksottaa usealle vuodelle ja antaa viestiä että ehkä jotain tapahtuu vaan tehdä rohkeasti päätöksiä ja hallitus on niitä tässä yhteydessä tehnyt

nykyistä pidemmät työurat julkisen sektorin tuottavuuden kasvattaminen ja talouskasvua vahvistavat uudistukset ovat positiivisia ja kestäviä keinoja joilla taloutta voidaan vauhdittaa

ei myöskään maalailla kauhukuvia meille kaikille vaikeista yksityiskohdista

päivähoidon maksut nousevat koulujen luokat pullistelevat lapsia tuloista ei jää verojen ja eläkemaksujen jälkeen juuri mitään käteen ja ilmaiset kulttuuri sekä liikuntapalvelut ovat kaukainen muisto menneisyydestä

minä jaksan uskoa siihen että kun me pidämme huolta siitä että nyt uudistettu metsälainsäädäntö ja kaikki metsäalan organisaatiot ja siihen toivottavasti enemmän ja enemmän kuuluva yritystoiminta pitävät huolen siitä että puuta kysytään sitä käytetään eri tarpeisiin niin silloin myöskin metsänomistaja saa sille puulleen sellaisen hinnan että se motivoi pitämään metsästään huolta

kaksi nopeammin toimivaa mutta talouteen ja erityisesti ihmisten arkeen negatiivisesti vaikuttavaa keinoa taas ovat veronkorotukset tai menoleikkaukset

tämän lupauksen me olemme suomalaisille antaneet ja siitä lupauksesta aiomme pitää kiinni

tässä tehdään todella kyllä nyt lujaa töitä

ei ole oikein että eteläeurooppalainen vihannestuottaja saa rahaa mutta suomalainen maidontuottaja ei

maahanmuuttoviranomaiset joutuvat tekemään tällä hetkellä todella rajusti töitä sekä lainsäädännön että sitten yksinkertaisesti näiden hakemusten käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies

jos aloitan tästä poliisien määrästä niin näillä nyt käsittelyssä olevilla henkilökortti tai turvapalveluasioilla ei ole sinänsä resurssivaikutusta niin että se olisi merkittävää suoranaisesti

arvoisa puhemies

rakenneuudistusten tekeminen on tuntunut olevan jopa vaikeampaa kuin pikaisten tasapainotustoimien joihin ajaudutaan jos rakennetoimia ei tehdä ajoissa

esimerkiksi väyläinvestoinneissa pitäisi valiokunnan mielestä aloittaa seuraavalla kehyskaudella vain sellaisia hankkeita jotka parantavat tuottavuutta selvästi tai jotka ovat välttämättömiä tuottavan toiminnan käynnistämiseksi

yhteinen etumme on päättää tämän syksyn aikana riittävistä toimista kestävyysvajeen taltuttamiseksi ja velkaantumiskierteen pysäyttämiseksi

ja jos te arvon keskustalaiset ja perussuomalaiset katsotte niitä toimenpiteitä joita tässä on tehty vuosien varrella niin sieltä löytyy paljon juuri niitäkin joita te olette täällä itse vaatineet

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

näiden kolmen yhtiön osalta täytyy vielä todeta se realismi että ne ovat todella tällä hetkellä huonossa kunnossa ja on välttämätöntä tehdä joitakin toimenpiteitä

suuri huomio on kiinnittynyt maitoon joka on tietysti suomalaisen maatalouden iso kivijalka mutta aivan samanlaisia tiloja ovat sikatilat tai broileritilat

en puhuisi niinkään myyntivaltuuksista vaan paremminkin valtuuksista pelastaa nämä yhtiöt koska meillä on kaksi vaihtoehtoa kuten täällä on käynyt ilmi

mielestäni on selvää että jos nämä suuret investointihankkeet lähtevät ja puun kysyntä niin kovasti kasvaa niin tämä päätös jota nyt käsittelemme ei tule vaikuttamaan niin että tämä määrä vähenisi

oppositiolla äänekkäällä sellaisella on tietysti mahdollisuus esittää oma vaihtoehtonsa mutta myös sen on oltava samalla tavalla uskottava kokonaisuus

me olemme yksiselitteisen sitoutuneita vakaaseen talouspolitiikkaan velkaantumisen taittamiseen ja se lähtee siitä että kehyksiä ei avata ja rakenneuudistukset viedään maaliin

kokoomus uskoo työntekoon ja siksi on keskityttävä nyt toimiin joilla luodaan uusia työpaikkoja ja mahdollistetaan mahdollisimman monen työikäisen ja työkykyisen työnteko

joko pääomittaa itse tai hankkia ulkopuolinen kumppani joka voisi tuoda pääomaa ja saada kehitystyötä liikkeelle

meidän täytyy kiinnittää erittäin vakavaa huomiota siihen että myöskin muut tuotantosuunnat pärjäävät tämän vaikean ajan yli

rakenneuudistusten toimeenpano on yksi keskeisimpiä asioita jotka on jo päätös ja seuraavan joita tässä tämän hallituksen loppumetreillä ja sitten aloittavan hallituksen aikana pitää tehdä

tämän kevään tärkeimpiä kysymyksiä on se miten autamme ihmisiä saamaan työtä ja miten teemme työnteosta mielekästä ja työn tekemisen aina palkitsevaksi

minä olen pyytänyt poliisihallitusta nyt laskemaan millaiseen poliisimäärään tämä johtaa

molemmilla tartutaan kyllä samaan asiaan julkisen talouden tasapainoon mutta kestävyysvajeeseen liittyvillä rakennetoimilla siihen vaikutetaan pitkällä aikavälillä ja budjetin tasapainotustoimilla lyhyellä aikavälillä

arvoisa puhemies

byrokratian lisääntyminen metsässä eri puuvirtojen todentaminen se tukikelpoisuuden todentaminen on ongelma ja sitä pitää pohtia miten se parhaalla mahdollisella tavalla ratkaistaan

arvoisa puhemies

tuottavuus ei ole kirosana jolla revitään työntekijän selkänahasta vaan onnistuneella henkilöstöpolitiikalla tuottavuuden parantaminen on kaikkien etu niin työntekijän kuin työnantajankin

niiden tarkoituksena on vahvistaa talouden ja työllisyyden kasvuedellytyksiä ja kuroa siten umpeen julkisen talouden kestävyysvajetta eli tulojen ja menojen välistä epätasapainoa

ja kun me tiedämme että yksikään näistä ei ole valtion strategisen omistuksen kannalta merkittävä oleellista on säilyttää nämä työpaikat ja pelastaa yhtiöt

nyt ne muutokset joita tehdään verrattuna tähän aikaan ovat tiukennuksia mutta niihin kokonaisuuksiin mitä viime hallituskauden ja edellisen aikana muutettiin ne ovat jopa suhteellisesti pieniä

mutta se koulutusmäärien nostaminenkin yli sen mitä me voimme näille nuorille luvata työpaikkoja sen valmistumisen jälkeen täytyy ottaa huomioon

mutta meidän täytyy tehdä myöskin poliisin sisällä edelleen tehostamistoimenpiteitä joilla me pystyisimme suuntaamaan niitä varoja nimenomaan siihen poliisimiesten ja naisten määrän laskun taittamiseen